eli siellä on aivan erilainen yrittäjyyden muoto joka kannustaa nuoria

mielestäni tässä on hyvin vahva ristiriita

sen sijaan jos verrataan kokoomuksen ja keskustan linjaa ajattelisin että keskustan mielestä on tärkeää että ne verokertymät kyllä tulisivat suomeen mitä tällä hetkellä hyvin paljon pakenee muihin maihin ja toivoisinkin että hallitus vähän vahvemmin kiinnittäisi huomiota harmaaseen talouteen esimerkiksi siihen mitä rahavirtoja hallintarekisterin ja muitten kautta menee teille tietymättömille niin että verokertymät niistä eivät suomea auta

vaikka meillä olisi minkälainen virkamiesarmeija niin se ei auta eläinten hyvinvoinnissa niin paljon kuin se että se hoitaja jaksaa mahdollisimman hyvin

arvoisa puhemies

tätä asiaa on koetettu tässä hallituksen esityksessä turvata valitettavasti määräaikainen virka jouduttiin lakkauttamaan mutta niin on lakkautettu monia muitakin virkoja

haluan vielä tästä eläinten hyvinvointiasiasta nostaa muutamia esimerkkejä

meillä kanat pitävät nokkansa meillä siat pitävät saparonsa ja hampaansa ja lähtökohtaisesti kaikki eläimet saavat huomattavasti enemmän tilaa kuin muualla euroopassa meillä ei käytetä antibioottisia kasvunedisteitä meillä hormonien käyttö on kiellettyä voisin jatkaa tätä luetteloa pitkään

kaikista suurin huoli minulla on se että kukaan tässä hallituksessa ei enää pidä pienyrittäjän puolta

tämä tuotteitten hyödyntämiskielto on oikeastaan tullut sen seurauksena että suomalaiset vaikuttajat eun päässä tällaiset vihreät vaikuttajat ovat kokeneet hylkeen niin söpöksi eläimeksi että siitä tulevia tuotteita ei voisi hyödyntää

on aivan käsittämätöntä että samaan aikaan on ollut tilanne että kanadasta ja norjasta joissa hylkeitä myös pyydetään tulevat tuotteet on euroopan markkinoilla voitu hyödyntää

emme oikeastaan pysty euta vastaan ihan täysin tässä asiassa pyristelemään mutta kiitän ministeriötä innovatiivisesta toiminnasta tosin on hyvin byrokraattinen nyt tämä lainsäädäntö joka mahdollistaa sen että tämmöinen pienimuotoinen voittoa tavoittelematon kauppa voi nyt tulevaisuudessa tapahtua

näitä hylkeitähän todellakin on syytä poistaa itämereltä koska ne aiheuttavat jo huomattavaa vahinkoa kalastajille

kannatan siis edustaja lintilän tekemää ehdotusta siitä että saamme oikeudenmukaisemman budjetin

se satsaa joka kolmannen euron valtion velkaantumisen estämiseen joka kolmannen euron suomalaiseen yrittäjyyteen ja uusiin työpaikkoihin ja joka kolmannen euron päiväkoteihin kouluihin ja terveysasemiin

nyt muun muassa kalastajat saavat pienen korvauksen siitä vaivannäöstään kun siellä on pyyntivälineet rikottu ja näitä hylkeitä sitten sieltä pyyntivälineistä poistetaan ja saa edes sen lihan hyödyntää ja aivan samoin on metsästyksen osalta

esimerkiksi edustaja eero lehti täällä tuntee varmasti yrittäjyyden kuin omat taskunsa ja hän on aivan samoilla linjoilla meidän kanssamme ollut siitä että kokonaisverotus on se joka ratkaisee ja todellisuudessa nyt kuitenkin menee niin että erittäin monilla pienyrittäjillä verotus kiristyy sen sijaan että myös pienet yritykset saisivat huojennuksen

näin sinnekin suuntaan minne sitä kasvua toivotaan ja työllistyvyyttä toivotaan saataisiin mahdollisuuksia parantaa tätä yhteiskuntaa

pääministerin selvitys läheni taas fantastista tiedottamista mutta valitettavasti tavallisella kansalaisella kyllä mielikuva hallitustyöskentelystä on lähinnä sitä että tietämättömyyttä osaamattomuutta jojopäätöksiä jopa sekasortoisuutta on ilmassa

näillä päätöksillä ei todellakaan saada aikaan sitä työllisyyttä ja sitä kasvua ja niitä kilpailukykyä vahvistavia uudistuksia mitä suomi kipeästi tarvitsisi

sen sijaan tuntuu että keskittäminen ja hyväosaisten hyysääminen on saanut päätöksenteossa keskeisen roolin

erkki virtanen totesi että ei sillä valtion velkaantumisella niin ole väliä

sillä on absoluuttinen merkitys tietenkin meidän koronmaksulle mutta myöskin mitä velkaisempia olemme sitä suuremmat ovat riskipreemiot sitten ja sen velan korolle on sitten nousupainetta kansainvälisillä markkinoilla

on arvostettavaa että ministeri pekkarinen kuuntelee tätä keskustelua vaikka luulen että hän on niin monessa tilaisuudessa näistä asioista ollut puhumassa ja kuuntelemassa että en tiedä saako hän tästä mitään uutta mutta aina on varmasti silti hyväksi kuunnella minkälaisia ajatuksia ihmisillä on valiokunnissa tullut mieleen

olen siitä huolimatta erittäin iloinen että moniin tärkeisiin asioihin on löytynyt rahoitusta ja käytänkin nyt tilaisuutta hyväkseni kun ministeri pekkarinen on täällä

olin kahdessa valiokunnassa kuuntelemassa asiantuntijoita tästä luonnonvaraselonteosta ja jos tätä asiaa summaa niin ehkä tärkein anti oli se että se mikä suomessa monesti on koettu meidän heikkoudeksi se että meillä on iso pinta ala per asukas ja monesti on sanottu että se tulee niin kalliiksi on oleva tulevaisuudessa suomen ehdoton vahvuus

mutta haluaisin että ministeri pekkarinen kertoisi mitä tämä sinänsä positiivinen asia talous ja velkaneuvonnan miljoonan euron lisäys tarkoittaa

se asia on yksiselitteisesti se että vanhuksia ei saa unohtaa sen jälkeen kun palveluasuntojen ovi on painettu kiinni

avoimesti kannattanut tätä maakuntamallia

meillä suomalaisillahan on nimenomaan heikkoutena se että vaikka me osaisimme tehdä niin me emme jotenkin osaa markkinoille saattaa näitä meidän tuotteitamme

sinne voi soittaa siellä voi käydä ja voi käydä myöskin toisten vanhempien luona kylässä

voisiko ministeri kertoa tästä vähän tarkemmin

se kielii monien lehtien mielestä huonosta johtajuudesta ja nyt kun täällä ei arvoisa pääministeri ole paikalla kysynkin lopulta hallitukselta tai ministeri guzenina richardsonilta

itse asiassa toivottiin että voi kun media tekisi tästäkin sellaista mediaseksikästä alaa että kun lomakaudet alkavat niin pohdittaisiin että jos ei mentäisikään mallorcalle vaan voisikin lähteä sinne omien vanhempien luokse käymään

eikö hallitusta kyetty johtamaan niin että malli olisi saatu ennen kuntavaaleja vai oliko kyse siitä ettei tätä mallia haluttu kertoa ennen kuntavaaleja

korostettaisiin tällaisia asioita kerrottaisiin vaikkapa siitä että meidän koulun kasiluokka kerää luokkaretkirahoja sillä että he käyvät lukemassa vanhusten palvelutalolla ja ulkoiluttaisivat myös jos se olisi mahdollista mutta ilmeisesti vastuukysymyksissä on joitakin ongelmia

se mikä on huolestuttavaa on se että välttämättä se luonnonvarojen arvo ei koidu niiden varsinaisten omistajien hyväksi tai esimerkiksi maaseudun hyväksi vaan näillä luonnonvaroilla tehdään kauppaa ja pelataan kuten tällä hetkellä esimerkiksi ruualla futuurikauppiaathan ovat ne jotka näistä voittoja käärivät ja tappavat samalla kehitysmaiden ihmisiä nälkään

olen valmis milloin tahansa keskustelemaan erilaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa eläinten hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä ja uskon että kaikki ne tahot jotka vastuullista tuotantoa haluavat haluavat viedä näitä asioita eteenpäin

mutta pitää myös muistaa että monella järjestöllä on tavoitteena suomalaisen kotieläintuotannon lopettaminen ja silloin pitää ymmärtää että ei ole äärtä ei rajaa vaatimuksissa jos tavoitteena on lopettaa koko kotieläintuotanto

tästä tullaankin siihen asiaan että on tärkeää että suomena omistamme jatkossakin omia luonnonvarojamme ja itse asiassa siihen liittyy sekin asia mistä täällä eduskunnassa on muissa yhteyksissä paljon puhuttu

kun maata ei valmisteta lisää miksi me olemme valmiit myymään sitä ulkomaisille omistajille eun ulkopuolisille myös

puolustan kyllä perussuomalaisia siinä mielessä että he eivät sellaisia energiaveron nostoja halua yrityksille tehdä kuin hallituksen esitys

sille on tehty vapaapäivien osalta ja sen osalta että voi jäädä pois työelämästä menettämättä työpaikkaansa kun jää hoitamaan esimerkiksi saattohoidossa olevaa vanhempaansa

toinen tärkeä asia omistajuuden lisäksi on se että kun me käytämme niitä luonnonvaroja meidän tulee aina yhteensovittaa se käyttö ja huolehtia siitä että sitä tehdään kestävästi

jos etsii yhteisiä nimittäjiä tälle keskittäjähallituksen ensimmäiselle budjetille niin kyllä ne ovat näköalattomuus ja maaseudun alasajo

eli oikeastaan tässä luonnonvaraselonteossakaan ei tullut vielä sen tyyppisiä villoja että olisimme voineet arvioida mitä kymmenien vuosien kuluttua tapahtuu mikä on silloin arvokkaampaa ja mikä toinen väistää

tällä kertaa keskusta hoitaisi sen jos olisimme hallituksessa ja rahatkin tuolta kaivettiin

onko vesi niin arvokasta että se on se ykkösasia joka aina pistetään edelle näin voisi kuvitella ja muut tuotantomuodot esimerkiksi väistäisivät

arvoisa puhemies

se pistää varuskunnat nippuun sanoo kalliille nato leluille yes mutta yleiselle koko maan kattavalle maanpuolustukselle no sen sijaan että se kehittäisi maaseudun palveluja ja turvaisi niitä kuten vielä välikysymyskeskustelussa annettiin ymmärtää

olen todella samaa mieltä ja kysyisinkin edustaja jokiselta mitä mieltä hän on puolueensa kollegoiden kannanotoista joissa tällaisia kehyskuntia syyllistetään ja kutsutaan nimellä vapaamatkustajakunnat tai loiskunnat

olen hyvilläni siitä että tämä selonteko tänne eduskuntaan tuotiin mutta itse asiassa talousvaliokunnassa vähän pohdimme sitä että oikeastaan tämä olisi pitänyt linkittää sekä ilmastopoliittisen selonteon että myöskin tulevaisuusselonteon kanssa yhteen

siitä että palvelut ajetaan alas maaseutukunnista

aiotteko katkaista vielä sähkötkin sieltä maaseudulta

siellä oli hyvin paljon asioita jotka käsittelevät samaa asiaa mutta ehkä senkin takia tämä jäi vähän pinnalliseksi ja emme oikein pystyneet sitä linkitystä tekemään

keskusta lasketti tietopalvelussa oman veroesityksensä vaikutukset yrittäjille ja todellakin lopputulema oli se että yrittäjien verotus valtaosalla yrittäjistä kevenisi

se tehdään suoraan bruttotuloista ja sen seurauksena yrittäjän veronalainen ansiotulo osuus ja pääomatulo osuus ovat pienempiä kuin ne ilman tätä vähennystä olisivat

tämä on aivan selkeä hyvä malli joka kohdistuu juuri niihin yrittäjiin jotka meillä suomessa työllistävät ja ovat kantaneet sitä yhteiskuntavastuuta mitä me peräänkuulutamme

tällaisia yrittäjiä meidän tulisi tukea jatkossakin tarjoamaan työtä ja lisäämään elinvoimaa että saisimme tämän suomen nousuun

arvoisa herra puhemies

positiivisena ihmisenä haluaisin sanoa jotain kannustavaa ensi vuoden budjetista mutta täytyy sanoa että se ei yksinkertaisesti tahdo onnistua

arvoisa herra puhemies

me edustajat saamme jokainen hätähuutoja eri puolilta maata eri elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä

selonteon pitäisi linjata pitkälle tulevaisuuteen

te arvoisat kollegat miettikääpä näkymä muutaman kymmenen vuoden päähän

kun lankaverkkoja rullattiin firmat säästivät monia kymmeniä miljoonia euroja joten itse asiassa tämä tukiaseman varavoima asia on peanuts siihen verrattuna

keskusta tunnistaa taloudellisen tilanteen vakavuuden

jos yksittäisellä yrityksellä on varaa hankkia aggregaatti sen totisesti pitäisi olla mahdollista sinne tukiasemallekin

vauhti tuntuu kiihtyvän

tämä mielikuva voi olla hyvinkin totta ja monessa kohtaa se itse asiassa on jo toteutunutkin

itse asiassa yksi mahdollisuus mikä tässä lakialoitteessa myöskin on on se että tehdään vain sopimus esimerkiksi paikallisen yrittäjän kanssa kun on huolehdittu että siellä on se varavoiman syöttömahdollisuus

kyse on siitä toteutuuko tämä suomessa ja osaammeko luoda sellaisen politiikan että se voi toteutua vai toteutuuko se muualla

suomi ei nytkään selviä talouden haasteista ilman talouden kasvua byrokratian purkua yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja

hallituksen ajamasta suurkuntahankkeesta hyötyvät keskuskaupunkien ympärille rakentamaan hamuavat grynderit kun rakennetaan tiet ja talot koulut ja päiväkodit uudelleen

luulen että niille maaseudun ihmisille jotka hyötyvät myös itse siitä ei olisi kovin korkea kynnys tarjota tällaista palvelua aivan sopuhintaan

asumiskustannukset nousevat joka puolella maata

se on heidän itsensäkin etu ja maaseudulla on totuttu jopa talkoilla tekemään tällaisia asioita mutta ei toki talkoomieheksi tämän kokoluokan yhtiöille tarvitse kenenkään lähteä vaan siitä voisi saada asiallisen korvauksen

siksi on hyvä että metsävaratiedot on kerätty mutta nyt pitää vielä saada seuraava vaihe käyttöön niin että ihmiset sisäistävät sen omaisuuden minkä arvo häviää jos sille ei mitään tehdä

jos verkkoyhtiöitten ihmisiltä kysytään tämä on tietysti heidän mielestään liian kallista koska bisnes on bisnestä ja siksi lainsäädännöllä meidän on tähän puututtava

erittäin tärkeätä on se että panostamme jatkossakin tutkimukseen ja metsän jalostukseen kaikkeen siihen millä metsänhoitoa voidaan edesauttaa

viime lamasta ja kuntapalvelujen leikkausten seurauksista eivät samat hallituspuolueet ole ottaneet opiksi yhtään täällä edustaja backman niin rinta rottingilla sanoi että hän on tehnyt aikanaan vielä suuremmat leikkaukset

arvoisa herra puhemies

toinen on turpeen veron moninkertaistaminen

näen yhtä lailla turpeen metsäenergiatuotteena ja olisin kyllä toivonut että hallitus olisi tässä omassa syksyn budjettiriihessään purkanut tämän turpeen verotuksen moninkertaisuuden ja sitä kautta oltaisiin saatu hakkeen tukea nostettua ja saatu myös tätä kautta isossa kaaressa myös meidän metsien puuta ja turvetta käyttöön

tosiasiallisesti ei ole kyse rahasta vaan voiton maksimoinnista siellä firmoissa

yhtä tärkeää on se että säilytämme järjestelmän joka kannustaa nuoren metsän hoitoon eli kemera pitää saada uudistettua jatkossakin

arvoisa puhemies

ruotsissa keskustellaan juuri siitä miten geeniteknologian eräässä huippumaassa brasiliassa tuotetaan soijaa parakvatin avulla joka on vaarallinen kasvinsuojeluaine ja tekee erityisiä tuhoja vesistöissä ja vesieläimille

esimerkiksi jyväskylän yliopistolla on vahvaa osaamista jota voitaisiin hyödyntää jopa maahanmuuttajien koulutuksessa uudella tavalla

eräs tärkeä siihen vaikuttava seikka on metsän pirstaleisuus

arvoisa herra puhemies

kysyisinkin ministerin arviota tästä

palveluverkkoa ajetaan muutoinkin alas

on todella hienoa että kannamme yhteistä huolta itämerestä ja että yksityiset ihmiset ovat nostaneet tätä asiaa pinnalle vaikka totta kai suuria pistekuormittajia on kaliningradissa ja pietarin tienoilla

oletteko kuullut siitä osaamisesta jyväskylässä ja minkätyyppisiä näkymiä näette siinä

valtionhallinnon keskittäminen koskee niin puolustusvoimia kelaa poliisia te toimistoja ulosottovirastoja posteja verotoimistoja kuin hovioikeuksiakin

siksi olisi tärkeää edistää sukupolvenvaihdoksia saada sitä kautta metsäkokonaisuudet säilymään edes sen kokoisina mitä ne nyt ovat

kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin minua kyllä surettaa se neliraajajarrutus millä sdp on lähtenyt tähän koko välikysymykseen

on todellakin syytä uudistaa sillä ei ole järkeä siinä että koulussa notkutaan kolme vuotta jos lähiopetusta ei kuitenkaan voi yksittäisenä päivänä antaa kuin muutaman tunnin päivässä

kannatan lämpimästi edustaja kallin ajatuksia siitä miten saisimme metsänomistusta myös vähän isommiksi kokonaisuuksiksi ja yrittäjämäisyyttä lisääntymään siten että kannustaisimme näitä pienmetsänomistajia myymään yrittäjämäisille metsänomistajille metsiään

minä toivoisin että tekin etsisitte uudistamiskohtia ja haluaisitte vaikuttaa niihin eikä niin että kaikkea joka ainoaa uudistusta vastustetaan